huomio keskittyy työvoimahallintoon sen sijaan että uudistettaisiin yritystoimintaa ja esimerkiksi teollisuuspolitiikkaa

sdp hoitaa oiretta hallitus hoitaa tautia

sdp on pitkän hallitushistoriansa johdosta vastuussa aikansa eläneen teollisuuspolitiikan tuloksista

teidän politiikkanne on aina ollut vanhojen rakenteiden väkisin pystyssä pitämistä

tuotteiden ja palvelujen kysynnässä ei ole kohentumisen merkkejä

tutkimus toteaa että suomen elvytystoimilla on vain rajalliset vaikutusmahdollisuudet

veronkevennykset kuluttajien ostovoiman keventämiseksi ovat jossain määrin hidastaneet kysynnän hiipumista kotimarkkinayrityksissä mutta ne suurimmat muutokset olisi pitänyt tehdä viisi vuotta sitten ja uudistaa teollisuustuotantoa uudistaa koko elinkeinopolitiikkaa ja osin olette siitä vastuussa yhdessä keskusta

käristyksenkin on syytä noudattaa parlamenttoista

arvoisa puhemies

toivon nyt sosialidemokraattien ja muidenkin tässä salissa kiinnittävän huomiota siihen että teollisuuspolitiikkamme on aikansa elänyttä

olemme aina vaan luottaneet siihen että eu kyllä hoitaa kilpailukyvyn meille ja kilpailuedut suomelle

kyllä varmasti omakin puolueeni on ollut siinä osallisena mutta nyt sitten pitäisi katsoa tästä eteenpäin

mekin mielellämme kuulisimme mitä se voisi olla koska tässä on ihan selvästi oppimaan maan tai vain telttaa ei oltu tumput suorana eikä ole katsottu riittävän kauaksi tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

olisin mielelläni kuullut myös vähän konkretiaa koska uskon että siellä voidaan kyllä parantaa mutta ne parannukset eivät ole aivan niitä mitä muutamat professorit ovat tässä maassa esittäneet vaan ne ovat jotakin ihan muuta

ilmastonmuutoksen torjumisesta ei kuitenkaan tarvitse tehdä ylipääsemätöntä rasitetta kuluttajille ja elinkeinoelämälle vaan voimme saada muutosta aikaan myös kannustavilla keinoilla ja olen pohtinut vähän näitä verouudistuksia mitä voitaisiin tehdä

eli me tarvitsemme kattavan ekologisen verouudistuksen joka palkitsee ilmastoystävällisen toiminnan ja ohjaa meitä valinnoissamme oikeaan suuntaan

ensinnäkin minusta elinkeinoelämälle pitäisi luoda energiatehokkuusinvestointien poistojärjestelmä jossa investoinnit voisi poistaa kirjanpidossa ja verotuksessa kerralla investointivuonna

yritykset arvostavat näitä nopeita poistoja ja tässä taloustilanteessa mikä meillä on tällä hetkellä tämä boostaisi aika hyvin yritysten investointeja energiatehokkuuteen

sitten toinen tällainen idea voisi olla vesistöihin johdettavan hukkalämmön verottaminen

teollisuuslaitoksista ja jätevesilaitoksista päästetään aika paljon lämpöä mereen ja tätä lämpöä voitaisiin ryhtyä verottamaan

tästä tietysti kertyisi verotuloja mutta ajettu satasta saa puoli suussa tai tällä jotta saataisiin tasapaino aikaiseksi niin aivan yhtä hyvin voitaisiin sitten vähän sähköveroa poistaa sieltä teollisuuden puolelta

olisiko sittenkin parempi että palveluilla jotka ovat ekologisesti parempia voisi olla pienempi arvonlisävero kuin tuotteilla johon sisä ja timo töihin ei johon joihin käytetään materiaaleja ja energiaa

voisi olla järkevää ekologiselta kannalta että palvelut olisivat kuin vanhaan aikaan vähemmän verotettuja

silloin kun oli liikevaihtovero sitä ei ollut lainkaan palveluilla ja tätä arvonlisäveron kantoa pitäisi myös miettiä ekologisista lähtökohdista

se parantaisi myös työllisyyttä

arvoisa herra puhemies

keskustelemme tänään hallituksen kehysriihen esityksestä

hallituksen kehyspäätökset vievät suomea kohti ekologista verouudistusta jossa työn verotusta vähennetään ja ympäristölle aiheutettua haittaa verotetaan yhä enemmän

valtiovarainministeri jyrki katainen on jo pitkään pitänyt esillä ympäristöperusteisen verotuksen laajentamista ja nyt nämä ja myös aikaisemmat ympäristöveropäätökset osoittavat että olemme ottamassa verotuksessa aivan uutta suuntaa

ne kannustavat vähentämään aiheutettua ympäristöhaittaa ja sitä kautta on myös mahdollista vähentää työn kokonaisverorasitusta

tämä kyllä vie myös suomen taloutta ekotehokkaampaan suuntaan eli tässä miekassa on kaksi terää

suomen ympäristöverotuksen taso on hieman eun keskitasoa korkeampi mutta se ei tarkoita että me olisimme tässä vielä kovin edistyksellisiä

erinomaista on ympäristön kannalta nimenomaan se että ympäristöverojen nosto kohdistuu enemmän elinkeinoelämään kuin kotitalouksiin

en tarkoita sitä että yrityksiä pitäisi varsinaisesti tässä jotenkin kurittaa mutta on niin että elinkeinoelämän kulutusjousto eli hinnannousun vaikutus kulutukseen on yrityksillä suurempi kuin kotitalouksilla eli vero vaikuttaa helpommin yrityksissä kuin kotitalouksissa

ympäristöystävälliset valinnat nousevat tätä kautta sitten ihan sinne tuloksen tekemiseen

ympäristöverot ovat tulevaisuuden verotusta ja innovatiivisuuttakin tässä tarvitaan

nämä keinot joita nyt otettiin käyttöön ovat oikeastaan vaan veron viilauksia eli veronkiristyksiä olemassa olevien verojen kiristyksiä mutta tästä me jatkamme edelleen

olen itse esimerkiksi esittänyt että vesistöihin johdettavat lämpökuormitukset laitettaisiin verolle eli olisi tällainen hukkalämpövero

sillä pystyisin helposti keräämään satoja miljoonia valtion kassaan ja kummallakin näillä saadaan sekä materiaali että energiatehokkuutta lisättyä eli viedään suomea kohti talouden rakenteiden uudistumisia

olen todella ylpeä siitä että meidän valtiovarainministeri jyrki katainen pitää tätä asiaa paljon esillä ja tässä verotyöryhmässä on vahvasti esillä ympäristöperusteisen verotuksen uudistaminen laajentaminen ja syventäminen

luovuus on tärkein luonnonvaramme ja vapaa tieteellinen tutkimus luo perustan josta kumpuava luovuus vie suomea eteenpäin

innovaatioyliopisto nimityksellä tunnettu aalto yliopisto hanke on ollut yksi opetusministeriön laajan yliopistoreformin kärkihankkeista joita ministeri sarkomaa on vienyt onnistuneesti eteenpäin kiitoksia

aalto yliopistosta ei saa tulla rahoittajiensa ja säätiönsä hallituksen jäsenten taustaorganisaatioiden lyhyen tähtäimen tutkimuksellista työkalua

aalto korkeakoulun säätiön hallitus päättää säätiön strategiasta toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä muista laajakantoisista suunnitelmista

aalto yliopisto tarjoaa yliopistokaupungeille helsingille ja espoolle suuria mahdollisuuksia kehittää elinkeinojaan

tavoitteena tulee olla houkutella maailman parhaiden tutkimusta tekevien yritysten tutkimusyksiköitä sijoittumaan näihin kaupunkeihin

esimerkiksi helsinki voisi kaavoittaa nykyisen kauppakorkeakoulun ympäristöön merkittäviä uusia julkisia rakennuksia jotka varataan aalto ylipiston käyttöön

minusta kaupunkisuunnittelu ei oikein töölössä ole huomioinut vielä tätä hienoa aalto yliopistohanketta

nyt kun päätämme ensi vuoden budjetista täällä piakkoin meillä on käsillä kaksi kriisiä on ilmastokriisi ja talouskriisi ja nämä kriisit iskevät kovimmin juuri maailman köyhimpiin maihin

maailmanlaajuinen talouden alamäki langettaa varjon kehitysyhteistyötavoitteelle ja asettaa kehitysyhteistyömäärärahat uhanalaisiksi

kehitysyhteistyön määrärahakehityksen tulee vastata tavoitteita joihin olemme sitoutuneet

on tärkeää huolehtia myös määrärahojen euromääräisestä kehityksestä mutta jotakin jälkeenjääneisyydestämme prosentuaalisten tavoitteiden osalta kuvaa valiokunnan toteamus ettei edes bruttokansantulon kasvun hidastuminen nollatasolle nosta määrärahojen tasoa riittävästi

viime viikolla päättyneessä poznanin ilmastokokouksessa kehitysmaiden ilmastonmuutokseen sopeutumisen sekä ympäristömyönteisen teknologian siirron rahoitus herättivätkin eniten keskustelua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kyllä täytyy antaa hallitukselle kiitokset siitä että tämä elvytys mitä tässä talousarviossa toteutetaan on ollut juuri sellaista mitä on puhuttu kansainvälisissä kokouksissa

kun olen ollut kuuntelemassa eri puheenvuoroja siitä millaista elvytyspolitiikan pitäisi olla niin kyllä suomen hallitus on nimenomaan sellaista elvytyspolitiikkaa noudattanut

siihen miksi emme vielä ole ehkä niin nopeasti nousemassa nyt tästä taantumasta ylös tietysti löytyy selvä selitys myös siitä että meidän vientiteollisuutemme rakenne on

aikaa niihin kisoihin

muutamiin aika isoihin yhtiöihin keskittynyt ja näissä yhtiöissä on tapahtumassa isompia rakenteellisia järjestelyitä

haluaisin kuitenkin käyttää tämän puheenvuoron mieluummin vielä ekologisesta verouudistuksesta tai verotuksen ympäristöperusteiden laajentamisesta

tästähän istuu tällä hetkellä työryhmä jota martti hetemäki vetää ja jonka on valtiovarainministeri katainen asettanut

ekologista verotustakin siinä verotyöryhmässä pohditaan

hallitus on ottanut hyvin jämäkästi kantaa jäteveron laajentamiseen ja siitä työryhmä istui viime keväänä

työryhmän mietinnän tulos oli että jäteveroa ei pitäisi muuttaa että se pysyisi sellaisena kuin nyt

olemme semmoisessa tilanteessa että vain asukkaiden kaatopaikoille jäävistä jätteistä kerätään tällä hetkellä veroa ja tähän täytyy saada suuri muutos

oecdn suomen ympäristöpolitiikkaa arvioinut arviointiryhmä totesi että suomen pitää laajentaa jäteveron veropohjaa

mutta muita positiivisia signaaleja

energiatehokkuustoimikunta on ottanut listoilleen energiatehokkuusinvestointien poistojen nopeuttamislakialoitteen jonka tein vuosi sitten